minäkin olen nukkunut kumminkin tuulivoimalan alapuolella muutaman kymmenen metrin päässä muutamia öitä ehkä kymmeniä veneessä enkä kyllä tuollaista bassonjyskettä ole siellä kuullut mutta en kyllä kovin paljon diskanttiakaan että se on ollut siinä mielessä tasapainoinen

järjestelmän laskutapa on epäedullinen nimenomaan pitkien etäisyyksien maille joissa koneiden käyttöaste jää usein vajaaksi

tärkeää on muistaa että teijossa saamme suojeltua upean ja harvinaisen osan varsinaissuomalaista salomaata niin meille kuin tulevillekin sukupolville

suomen oloissa lentoliikenteellä ei kuitenkaan ole yleensä realistista vaihtoehtoa esimerkiksi matkustettaessa muualle eurooppaan

se oli meillä tässä aiemmin ja siinä käsittelyssähän me nostimme nimenomaan koko valtioneuvoston päätettäväksi sen silloin kun energiamuotokertoimista päätetään johtuen siitä että sillä tietynlaista ohjausta voidaan suorittaa jolloin se ei ole enää kenenkään yksittäisen intressin tai poliittisen ryhmittymän asia vaan se on koko valtioneuvoston asia ja valtioneuvosto määrittelee sitten sen muotokertoimen mikä sen esittää onneton ei kukaan sitten annetaankaan eri polttoaineille mutta nimenomaan siitä syystä koko valtioneuvosto vastaa sitten

tämä oli kuntaliiton arvio

kiitos

uudistuksesta johtuvat suurimmat kannattavuusongelmat tulevat rasittamaan erityisesti niitä kotimaan reittejä joilla koneet ovat täynnä vain lennettäessä yhteen suuntaan

voidaanko niitä tuulivoiman äänirajoituksia desibelimääriä sitten jotenkin järkevöittää ja niihin hakea joitakin ratkaisuja on toinen asia mutta ei pidä maalata sellaista uhkakuvaa jota oikeasti ei ole

lentoyhtiöt kuitenkin voivat omilla kalustovalinnoillaan rahtikuormillaan sekä muilla strategisilla päätöksillään vaikuttaa siihen millaisen vertailuluvun ja kuinka paljon päästöoikeuksia ne sen perusteella saavat

on vaihtoehtoina että joko huolehditaan hyvinvointipalveluista kansalaisten palveluista tai sitten mennään siihen tilanteeseen että kunnat lähtevät tekemään omia päätöksiään niin kuin ikävä kyllä siellä on osa kunnista lähtenyt jo tekemään

ei nyt enää kannata odottaa mitään

jos tämä esitys menee läpi niin minä voin liittyä sinne riistanhoitoyhdistykseen minkä jälkeen minulle pitää tulla ihan tämän esityksen mukaan myös oikeus silloin jos minä pääsen

otetaan toinen esimerkki mistä puhutaan tässä yhteiskunnassa aivan liian vähän

ei ole mennyt

mutta joka tapauksessa jos riistanhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta luodaan se kriteeri plus sitten sen jälkeen vielä sen metsästysseuran jäsenyyden kautta se piiri laajenee huomattavasti

liikenne ja viestintävaliokunta toteaa että uudistuksen seurauksena eurooppalaisten lentoyhtiöiden kustannusrasite nousee ja tätä kautta suhteellinen kilpailukyky heikkenee

ei sitä vastuuta kenellekään muulle kuin sille omistajalle saa tehtyä

tässä mielessä minä ihmettelen edustaja rajamäen kantaa koska minäkin olen niitten maattomien puolella nimenomaan myös siitä syystä että ei voi olla tämmöisiä blokkijärjestelmiä ja tällä aukaistaan lisää sitä

arvoisa herra puhemies

edustaja myller tuossa totesi että kaikista tehokkainta kaikista taloudellisinta toimintaa on energiatehokkuuden parantaminen niin ilmasto kuin energianäkökulmastakin niin globaalisti kuin suomen kannaltakin

tästä syystä valiokunta korostaa lentoliikennettä osana valtakunnallisesti kattavaa liikennejärjestelmää ja maamme nykyisen laajuisen lentoasemaverkoston suurta aluepoliittista merkitystä

kattavat ja toimivat kansainväliset lentoyhteydet ovat kriittinen kilpailutekijä vientiin panostavilla yrityksillä ja matkailuelinkeinoilla ja edesauttavat alueiden tasavertaista kehitystä

meillä on ruuantuotanto jossa me voimme kiinnittää erittäin paljon ilmastoasioihin huomiota ja nimenomaan energiaintensiivisyyteen niin teollisuudessa kuin liikenteessäkin

liikenne ja viestintävaliokunta kiinnittää talousvaliokunnan tapaan vakavaa huomiota tarpeeseen seurata tarkoin sääntelyn vaikutuksia ja tarvittaessa ryhtyä pikaisiin toimiin alueellisen tasapainon ja liikennepalvelujen ja niiden kautta elinkeinotoiminnan ja työllisyyden turvaamiseksi myös maakunnissa

jos me uskottavasti toimimme kyllä me silloin pystymme kansakuntana näyttämään sitä esimerkkiä ja kumminkin näin edistyneen maan kuin suomi on on oltava siellä eturintamassa

ei ole mitään mahdollisuutta että me jäämme jälkeen ei työllisyyspolitiikasta ei ilmastopolitiikasta eikä energiapoliittisista lähtökohdista

arvoisa herra puhemies

ilmaston ja ympäristön kannalta suositeltava raideliikenne ei yksin riitä tyydyttämään nopeita pitkän matkan joukkoliikennetarpeita minkä johdosta meillä on oltava myös toimiva lentoliikenneverkosto

arvoisa herra puhemies

edustaja kärnä kiinnitti erittäin isoon asiakokonaisuuteen huomiota

välillä kun näitä puheita kuuntelee tulee vähän sellainen olo että kun tässä huoneessa kumminkin ovat kaikki puolueet edustettuina joilla kunnallispolitiikassa on valta tehdä päätöksiä ja päätöksiä niin että se tukee järkevää asuntopolitiikkaa kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa kohtuuhintaista asumista niin kysymys kuuluu

kun me mietimme mikä omaisuusmassa täällä valtionyhtiöiden takana on ja kuinka isot vaikutukset sillä on alueellisesti työpaikkoihin ja muihin minä haluaisin kysyä ministeriltä tai ministereiltä

liikennepalvelujen yhteentoimivuuden parantamiseksi tulee kiinnittää huomiota muun muassa raideliikenteen lisäämiseen lentoasemien yhteysliikenteessä ja lentoliikennettä täydentäviin nopeisiin junayhteyksiin

juu siinä riippuu päätösvallasta ja siinä riippuu aktiivisuudesta mutta niin kuin edustaja kärnä sanoi jos on kaksi kokousta vuodessa niin ei se hirveästi vastaa tarkoitustaan ihan suoraan sanoen

oulussa se päätös on tehty

kun tiedonantoa lukee ja kuunteli niin kyllä tämä enemmän muistuttaa pilatuksen käsien pesua kuin rehellistä analyyttistä keskustelua siitä mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan

eduskunta edellyttää että hallitus seuraa ja ennakoi lentoliikenteen päästökauppaa koskevan sääntelyn vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaviin toimiin tasapuolisten lentoliikennepalvelujen ja verkostoperiaatteella toimivan lentoasemaverkon turvaamiseksi ja sitä kautta elinkeinojen ja työllisyyden turvaamiseksi myös maakunnissa

mutta olisiko tässä tähän isoon kokonaisuuteen mahdollisuutta ottaa joku tämmöinen parlamentaarinen neuvottelukunta jossa koko eduskunta olisi mukana tässä koko isossa kokonaisuudessa ja sitä isoa kokonaisuutta sitten pystyttäisiin ohjaamaan periaatetasolla ja linjatasolla paremmin kuin tällä hetkellä

kun katsoo tätä teidän suhtautumistanne tähän mitä on tapahtunut te puhutte avoimuudesta te puhutte läpinäkyvyydestä missä ovat ne selvitysosiot siitä mitä oli nova mitä oli kehittyvien maakuntien suomi mitä olivat sieltä veroparatiiseista tulleet rahat

aivan lopuksi tästä on vielä sanottava se että tämän vaikutus voi olla myös kriittinen ja ikäväkin vaikutuksien kautta kolmansiin maihin jos tämä ei ulotu globaalisti kaikkia maita koskevaan muotoonsa

ehkä se hallintoneuvostoaika on ollut ja mennyt mutta valtion ja eduskunnan rooli korostuisi tämän kautta ja nimenomaan

kun me tiedämme tämän ja jos ei julkinen sektori puutu tähän ongelmaan tekemällä itse joko rakennuttajana tai rakentajana mieluummin todennäköisesti rakentajana järkeviä kestäviä päätöksiä joilla me pystymme saamaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa niin ei tässä mitään muutosta tapahdu

velvoitteet välttääkseen kolmansien maiden lentoyhtiöt voivat ryhtyä vähentämään välilaskuja eun alueella ja tätä kautta uudistus voi vakavasti uhata suomelle merkityksellistä gateway liikennettä aasiaan kun eun ulkopuolisilla kilpailijoilla ei ole tätä ylimääräistä kustannusrasitetta

se paikallinen asukas on määritelty siellä

sillä saadaan tehoa sillä saadaan toimivuutta ja sillä saadaan se läpinäkyvyys tähän hommaan aikaiseksi

tässä mielessä nyt kööpenhaminan kokous on myös todella merkittävä jotta päästäisiin kansainvälisiin globaaleihin ratkaisuihin näiltä osin

valiokunta korostaa ja pitää tärkeänä että ainakin osa päästökaupalla kerättävistä varoista ohjataan lentoliikenteen päästökaupan kulujen kattamiseen sekä alan päästövähennyshankkeiden tukemiseen kuten biopolttoaineiden kehittämiseen koneiden tehokkuuden parantamiseen ja muihin päästövähennystoimiin sekä ilmailun infran kehittämiseen

sinä voit liittyä riistanhoitoyhdistykseen mutta sitten sinne tulee se lukko joka on nimenomaan se seuran jäsenyys ja sen lukonhan voi kiertää ottamalla sinne seuraan uusia jäseniä sen kun ottaa vain

tähän sisältyy myös vastalause jossa on hylkäys sisällä mutta vastalauseen allekirjoittaja varmaan esittelee sen

ja toinen joka teiltä nyt ihan selvästi niin kuin unohtuu tai sitten te haluatte unohtaa kumminkin lipposen toinen hallitus valmisteli tähän maahan kainuun aluehallintokokeilun vei sen voimaan ja kokeili sitä

ja nyt itse asiassa jos nyt voisi pikkuisen yksinkertaistaa asiaa niin keskustapuolueen voimin tai ainakin keskustan edustajien kautta kaadettiin kainuun aluehallintokokeilu

ei sinne pääse kukaan muu tällä hetkellä

arvoisa herra puhemies

kyllä meillä välineitä on meillä on keinoja meillä on rahaa mutta pitää saada se tahtotila sinne että se pannaan toimeen ja tehdään niitä pannaan sitten vaikka niitä eläkeyhtiöitten rahoja tai työnantajan tai yksityistä rahaa

ihan nyt vain selvyyden vuoksi jotta ei mene tämä kuuluisa lapsi pesuveden mukana tämä ei nyt koske niitä tapauksia jolloin se ei mene myyntiin

pitää tehdä se ero että silloin kun se on niin sanottua omaa tuotantoa eihän siinä silloin ole mitään epäselvää tilannetta mutta silloin jos siitä tulee kauppaa niin silloin tämä koskee niitä tapauksia

tämä on nimenomaan kuluttajan turvaa että kuluttaja tietää minkälaista tavaraa sinne laitetaan

arvoisa puhemies

kun edustaja korhonen kysyi miksi me emme saa rakenteellisilla vahvuuksilla enempää aikaiseksi minä luulen että maltillinen palkkaratkaisu uudet veroratkaisut resoneeraavat näitten meidän vahvuuksiemme kanssa niin että meidän osaaminen aidosti on kilpailukykyisempää ja siitä syntyy jotakin uutta

en minä jaksa oikein nyt ymmärtää että keskusta ja perussuomalaiset vastustavat kansallispuiston perustamista varsinais suomeen koska siihenhän tämä teidän esitys johtaisi että se alue ei tulisi saamaan kansainvälistä kansallispuiston statusta joka on kumminkin miljoonien eurojen ehkä kymmenten parhaimmillaan ehkä useammankin työpaikan synnyttämistä mahdollistava hanke sille nimenomaiselle alueelle

kun me puhumme rakentamisesta niin se on kumminkin yksittäisen kansalaisen kannalta kaikista vaativin ja kaikista suurin omaisuusmassan omaisuuserän ottava tilanne missä sitä käytetään

muutaman hankkeen rakentaneena uskallan kyllä sanoa että se tieto on nimenomaan sille rakentajalle kustannussäästö kun hän tietää minkälaista oikeaa tavaraa mihinkin paikkaan tulee käyttää

eli enemmän kuin että sanotaan että kaikki on väärin todettaisiin näin että tuossa voi olla pointtia ja jatkokehitellään tätä ja laitetaan myös itsemme alttiiksi

ei niin kalliita hirviä kyllä voi kellään olla mihin te nyt tähtäätte tuolla omalla esityksellänne

se on aivan voisin sanoa populismia tällainen puhe joka nyt vaalien alla yritetään metsästäjien eduksi kääntää jossa ei ole mitään rationaalista järkeä

tästä keskustelustahan tekee vähän toispuoleisen näköisen se että ymmärtääkseni meillä kaikilla oli vielä tuossa viime talven aikaan yhteinen näkemys miten kuntahallintoa pitää kehittää kaikilla puolueilla jotka ovat edustettuina kuntaliitossa

kaikki ovat itse asiassa tähän asti todistaneet että tämä on oikein näin pitää tehdä ja näin mennään eteenpäin vahvan peruskunnan mallilla jossa on määritelty ne kriteerit

niitä on tässä matkan varrella tarkenneltu tänään viimeksi tehty selviä linjanvetoja jotka kaikki ovat tähän saakka hyväksyneet

ei ole kyse siitä vaan se metsästysseura on sulkenut itse itsensä niin ettei sinne haluta uusia jäseniä ja sitä kautta pystytään pitämään ne metsästysalueet itsellä ja omassa hallinnassa

tämä ei olekaan hyvä linja mistä mennään eteenpäin ja aletaan luoda kaiken maailman kauhukuvia jostakin mistä kenelläkään ei ole mitään muuta tietoa kuin mielikuvituksessa

nyt jos me kansallispuistojen kohdalla teemme sellaisen poikkeuksen että me aukaisemme sen riistanhoitoyhdistyksen jäsenyyden perusteella niin vapaa metsästysoikeus on siinä mennyttä

lukekaa ministerin puhe ja sen jälkeen väittäkää jotakin muuta

ei voi olla niin että me teemme yhdellä kolovedellä jossa on kyse pienestä laajennuksesta hyvin periaatteellisen ja ison ratkaisevan muutoksen metsästysoikeuteen

arvoisa herra puhemies

kalastuksen hoitomaksu on aina ongelma koska siihen liittyy tämä sama ongelma joka liittyy itse kalastukseen mihin edustaja heinonen viittasi

siinä ei ole mitään ongelmaa ettei sinne metsästäjiä löydy

ja uiminen joko tähän debattiin koska puheenvuoro staroja minä olen täysin varma siitä

me eilen illalla jos seurasimme uutisointia kuhan kalastamisesta huomasimme että myös siellä on ihan sama trendi menossa kuin lohen kalastamisessa

arvoisa herra puhemies

minä osin yhdyn kyllä edustaja katajan näkemyksiin siitä että ei voi olla lähtökohtaisesti tilanne niin synnytetty että suoritetaan ylikompensaatiota verottomilla korvauksilla

arvoisa herra puhemies

vaikka periaatteessa minä olen samaa mieltä että turhaa byrokratiaa pitää välttää kaikin mahdollisin keinoin niin en minä nyt näe tässä tätä hallinnollista taakkaa hirveän raskaana

tämä on kohtuullisen hyvin valmisteltu tässä on ollut ympäristöministeriön ohella tämän rakennusalan kaikista tärkeimmät toimijat mukana

mutta tämä asia tuotuna niin kuin se nyt tuli sitten tuossa vajaa vuosi sitten ei ole sekään oikea tapa hoitaa ja siinä mielessä tämä korjausliike on ihan terve

ne ovat tehneet tästä ohjeistuksen jossa itse asiassa on käyty näitä erityyppisiä rakennuksia hyvinkin tarkkaan läpi

silloin tämä kalastuksen kokonaisuus pitää pystyä hahmottamaan niin että siihen liittyy tämä lupa asia mutta myös se mitä niillä luparahoilla tehdään ja hoidetaan sitä kalakantaa

arvoisa herra puhemies